hallituksen esityksessä kyseiset vakuutetuille velkaa oltavat varat halutaan yhdistää työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan riskipuskuriin mutta tällaista menettelyä ei voida pitää oikeudenmukaisena

kyselytunti päättyi

tiedän mitä olen tuolta ihmisiltä hoitohenkilökunnalta kuullut että jos äiti esimerkiksi on hiv positiivinen niin on aloitettu estolääkitys niin että lapsi ei sairastuisi eli kyllä meillä suomessa tämä toimii

näin ei ole perussuomalaisten mielestä tapahtunut tämän hallituksen esityksen osalta sillä lain tulevat soveltajat ovat olleet keskeisessä roolissa lain valmistelutyössä

sitten mitä tulee näihin yleisvaarallisiin tartuntatauteihin niin kannattaa hiukan katsoa mitä niiden hoito kustantaa ja halutaanko näitä vetovoimatekijöitä luoda tänne että tänne vaan sitten kaikki hoidettavaksi

hallituksen esitystä ei myöskään ole laadittu hyvien lainvalmisteluperiaatteiden mukaisesti sillä kaikkia keskeisiä väittämiä ei ole perusteltu asianmukaisesti ja kattavasti

lähtökohtaisesti perussuomalaiset pitävät lääkekaton alentamista oikeansuuntaisena mutta riittämättömänä toimena turvata tasavertaisesti kaikille tarvittava ja riittävä lääkehoito

esityksessä ei ole riittävästi huomioitu muutoksen vaikutuksia pienituloisiin ihmisiin joilla lääkekatto ei täyty mutta lääkemenot ovat silti käytettävissä oleviin varoihin nähden huomattavan suuret

kuten todettua sairausvakuutuslain muutoksen myötä kalliit lääkkeet halpenevat mikä sinällään on toki hyvä asia mutta samalla edullisten lääkkeiden hinta tulee nousemaan nykyisestä mikä saattaa entisestään pahentaa pienituloisten lääkkeitä käyttävien ihmisten ahdinkoa

arkipäivän todellisuudessa pienituloiset opiskelijat työttömät vanhukset ja lapsiperheet joutuvat punnitsemaan tarkoin rahankäyttöään ja jo euro kaksikin on tällöin paljon

se on paitsi inhimillisesti ajatellen kohtuutonta myös pahimmillaan siirtää kustannuksia jo valmiiksi taloudellisesti vaikeassa tilanteessa olevalle kuntasektorille

näin ollen kaikessa päätöksenteossa tulisikin huomioida kokonaisvaltaisesti pienituloisten mahdollisuudet paitsi huolehtia terveydestään myös mahdollistaa riittävä ja tarpeellinen lääkehoito

arvoisa puhemies

on myös nostettu esiin aiheellinen huoli siitä että lääkekaton alenemisen hyöty pitkäaikaissairaille siirtyy ainakin osittain lääketaksa asetuksen myötä kasvaneisiin lääkekustannuksiin

uudistus tuleekin laskemaan paljon lääkkeitä käyttävien sekä yksittäisiä kalliita lääkkeitä käyttävien lääkekustannuksia mikä on erittäin kannatettavaa

kela ei myöskään pitänyt lääketaksa asetuksen muuttamista perusteltuna ehdotetussa muodossa koska kustannusvaikutukset kohdistuvat paljon edullisia lääkkeitä käyttäviin lääkkeitä pienissä erissä ostaviin apteekkisopimusasiakkaisiin ja niihin joiden lääkkeitä joudutaan uusimaan useasti toisin sanoen usein juuri pienituloisiin lääkkeidenkäyttäjiin

arvoisa puhemies

pienituloiset ostavat lääkkeensä pienissä erissä juuri kustannussyistä

arvoisa puhemies

kuten edustaja lindström tässä toi jo esiin niin täydellinenhän tämä toki ei ole ja muutamat epäkohdat vaatinevat jatkossa varmasti täsmennyksiä ja uutta tarkastelua

lisäksi perussuomalaiset haluavat nostaa esiin lopuksi sen että apteekit tulisi tulevaisuudessa velvoittaa poikkeuksetta selvittämään aina asiakkaalle edullisimmat vaihtoehdot lääkeostojen suorittamiseen

haluan kuitenkin omalta osaltani ilmaista tyytyväisyyteni erityisesti siihen että jatkossa työmarkkinatuen hakijan tuen tarvetta harkittaessa puolison tuloja ei enää oteta huomioon

tämä on todellinen parannus erityisesti pienituloisten perheiden kohdalla mutta kuten edustaja lindström totesi myös tasa arvoparannus ja siitä erityisesti on oltava tyytyväinen koska tämä parannus koskettaa ja koskee erityisesti naisten aseman parantamista

näillä perusteilla perussuomalaiset tulevat esittämään asian jatkokäsittelyssä valiokunnan mietintöön vastalauseen mukaiset tekstimuutosesitykset joissa tuodaan esiin katsomamme epäkohdat pienituloisten kohdalla paitsi maksukaton ylittymisestä vasta loppuvuodesta mutta myös se että esityksen vaikutuksia erityisesti pienituloisten hyvinvoinnin ja terveyden kohdalla tulisi tarkoin seurata

haluan vielä antaa tässä tukeni edustaja eerolan kannanotolle että tätä hallituksen esitystä ei annettaisi kuitenkaan käyttää hyväksi niissä tilanteissa joissa kyse on vanhemman halusta pitää yhteyttä eron jälkeen lapsiinsa

on aivan totta että näissä kompleksisissa tapaamisriidoissa myös aivan liian usein kaikki keinot ovat sallittuja ja pahimmillaan hyväkin asia kääntyy itseään vastaan kuten nyt pahin skenaario olisi tämän hallituksen esityksen osalta tietyiltä osin

eräänlaista lähisuhdeväkivaltaa on myös se että tapaamiset etävanhemman ja lapsen välillä estetään ja usein näissä tapauksissa kyse on nimenomaan isän ja lapsen välisen suhteen jatkuvuudesta

osaltani toivon että eri viranomaistahoja riittävästi tästä niin sanotun väärinkäytön mahdollisuudesta valistetaan jotta näin ei pääsisi tapahtumaan ja uskon ja toivonkin että ministeri tämän varmasti tiedostaa

tiedämme myöskin että netistä lääkkeiden tilaaminen on viime aikoina kasvanut mutta sen myötä on tullut myöskin hyvin huolestuttavia ilmiöitä kuten täysin väärennettyjä lääkkeitä tai sitä että ihmiset eivät ihan tarkalleen ottaen ole olleet sitten selvillä lääkkeiden käytöstä tai päällekkäisvaikutuksista

se myöskin pystyy katsomaan lääkkeiden päällekkäisvaikutuksia ohjeistamaan niistä mutta myöskin esimerkiksi lääkkeiden väärinkäyttö on yksi sellainen asia johon nimenomaan apteekeissa pystytään puuttumaan

näin ollen meillä on yhteiskunnallisesti velvollisuus huolehtia apteekkiverkon riittävän laajasta kattavuudesta ja sitä kautta myös kansalaistemme tasa arvoisuudesta

lääkelain mukaan lääkkeitä saa myydä väestölle vain apteekeista niiden alaisista sivuapteekeista apteekkien palvelupisteistä tai apteekkien verkkopalvelun välityksellä

apteekkijärjestelmän perusperiaatteet ovat säilyneet suomessa ennallaan jopa useiden vuosikymmenien ajan

arvoisa puhemies

tänään käsiteltävä asia on erittäin hyvä avaus lastensuojelun kehittämiseen ja parantamiseen ja tähän on toki helppo antaa tukensa kunhan myös samalla tiedostetaan ettei tämä toimenpide ole yksin riittävä ja että sen parhaaseen mahdolliseen toteuttamiseen varatut määrärahat ovat aika riittämättömät jos näin voisi sanoa

näin ollen lapsen tilanteen säännöllinen seuranta mahdollistuu koska näin varmasti on myöskin mahdollista löytää entistä paremmin oikea aikaiset toimenpiteet lapsen ja perheen tilanteen parantamiseen

mutta näitä toimenpiteitä ei kuitenkaan edelleenkään voida pitää riittävinä ja perussuomalaisten odotukset ovatkin nyt vahvasti kohdistuneet peruspalveluministeri huoviseen ja hänelle on nyt tässä esitettävä vilpitön toive siitä että hän ottaa tämän lastensuojelun kokonaisvaltaisen tilanteen tiukasti työn alle

niissä oli paljon semmoista sisältöä jonka kanssa varmasti jokainen vastuullinen poliitikko on hallituksessa tai oppositiossa näiden kysymysten ja pohdintojen äärellä joutuu viettämään aika paljon aikaansa kun on tilanteessa että tiedostaa sen mikä on se taloudellinen tilanne ja se liikkumavara jossa tällä hetkellä tämä hallitus joutuu tekemään sitä työtä

lastensuojelun tilannehan on tällä hetkellä jopa katastrofaalinen kuten varmasti kaikki tiedämme ja tässä lastensuojelun tilannetta läpi käyneen työryhmän raportissa nostettiin esiin lukuisia epäkohtia joihin tulisikin nyt todella tiukasti puuttua

luotan siihen että ministeri huovinen saa tuon lausuntokierroksen raportit ottaa tämän asian työkseen täydellä voimalla ja myös että hallitus on valmis lisäinvestointeihin tarvittavien parantavien toimenpiteiden rahoittamiseen

siellä varmasti jokainen vastuullinen poliitikko joka on ollut näitä erilaisia säästöpäätöksiä aikanaan tekemässä joutuu käymään koviakin arvokeskusteluja itsensä kanssa ja näin sen kuuluu ollakin

mutta silloin kun tehdään hallituspolitiikkaa ja on tavoite johon pyritään jonka tässä alkupuheenvuorossani toin esiin että meillä on yhteiskunnan ja hyvinvointiyhteiskunnan rakenteet kunnossa niin valitettavasti se tarkoittaa joskus hyvinkin kipeitä päätöksiä joihin meidän vain on sopeuduttava

nostaisin sen verran vielä esiin tässä että ongelmanahan lastensuojelussa on myöskin monin tavoin tämä niin sanottu työkulttuuri joka vaatisi muutoksen ja monenlaista selkiyttämistä ja on myös totta että lastensuojelu on tällä hetkellä hyvin pitkälti nimenomaan aikuisten lähtökohdista rakentuvaa

valitettavasti en ehkä tässä aikataulussa ihan kaikkiin ehdi ottaa kantaa mutta edustaja laukkanen puheenvuorossaan nosti juuri tämän esiin että hyvinvointi ja ihmisarvoinen elämä on paljon muutakin kuin euroja

arvoisa puhemies

ja nimenomaan siihenhän tämä hallitus kaikilla näillä erilaisilla toimenpiteillään pyrkii että meillä on mahdollisuus luoda semmoiset rakenteet ja järjestelmät jotka nimenomaan omalta osaltaan vahvistavat sen ihmisarvoisen elämän kokemusta

mutta tosiaan kuten tässä edustaja maijala toikin jo esiin saamelaiskäräjäthän eivät suinkaan edusta kaikkia saamelaisia

meillä täytyy olla myöskin semmoinen palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö jossa jokainen ikääntyvä ja vanhus nähdään myöskin yksilönä että he eivät ole semmoista pelkkää massaa jolle me ylhäältä päin ohjaamme kaikki toimenpiteet vaan me arvostamme myös heidän yksilöllisiä kokemuksiaan siitä mitkä ovat heidän tarpeensa tai minkälaisia toivomuksia heillä on

tässä ministeri toitte esiin että olette tosiaan siellä inarissa käynyt ja koitte että siellä on tätä helpotuksen tunnetta tullut mutta haluaisin kuitenkin teiltä vielä varmistaa että koskeehan se nyt sitten teidän mielestänne kaikkia saamelaisia

tällaiset lyhytnäköiset epäinhimilliset päätökset murtavat hyvinvointiyhteiskuntamme rakenteita

no toinen asia minkä vielä nostan tässä esiin

kuitenkin on saamelaisväestöä joka on vedonnut hyvin voimakkaasti siihen että tätä sopimusta nyt ei lähdettäisi ratifioimaan

kun tässä nostettiin esimerkiksi nämä mielenterveyskuntoutujat jotka ovat monet työkyvyttömyyseläkeläisiä niin nimenomaanhan nyt hallitus pyrkii tällä osatyökykyisten kärkihankkeella siihen että heillä olisi aito mahdollisuus myöskin työllistyä niiltä osin mitä he itse kokevat mahdollisena

tosiaan tässä kunnioitetut lapin kollegat varmasti ovatkin nostaneet näitä kipukohtia jo useita tässä esiin ja siitä heille kiitos

työn kautta ja osallisena yhteiskunnassa he voivat myöskin yhä enemmän vaikuttaa siihen itseään koskevaan päätöksentekoon ja itseään koskeviin valintoihin jotka nimenomaan lähtevät sieltä taloudellisesta turvasta ja sitä vähemmän he tulevaisuudessa tarvitsevat myöskin erilaisia tulonsiirtoja

julkisten palveluiden merkitystä tasa arvon ja yhdenvertaisuuden takaajana painotetaan kuntien mahdollisuutta järjestää palveluja vahvistetaan ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja sisällytetään kaikkien hallinnonalojen ja ministeriöiden toimintaan

nyt on hehkutettu sosiaalihuoltolain uudistusta joka turvaisi perheille esimerkiksi kodinhoitoapua ilman että perheen tulisi olla lastensuojelun asiakas

hyvä hallitus edellä mainittujen aikaansaannosten perusteella ei ole liioiteltua todeta että teidän perhepolitiikastanne puuttuu sekä sydän että järki

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ministeri nosti esiin tämän perussuomalaisten puheenvuorossa olleen asian että perussuomalaiset katsovat että hallitus antaa toimillaan perheille viestin että lapset on raahattava mahdollisimman pieninä osaksi järjestelmää

silloin kun itse on etuoikeutettu on vaikea ymmärtää päätöstensä seurauksia niille jotka ovat saaneet elämässään heikommat kortit

jos tämä esitys menee tällaisenaan läpi niin näinhän tässä tulee käymään

se on aika ikävä kuulla että te katsotte että me syyllistämme niitä äitejä jotka tähän ratkaisuun joutuvat että he joutuvat viemään lapsensa aikaisemmin hoitoon

jatkuvasti kasvavat elämisen kustannukset todella tuntuvat arjessa joka ikinen päivä

mutta toisaalta te myöskin syyllistätte osaltanne niitä äitejä jotka aidosti haluaisivat hoitaa lapsia kotona

arvoisa puhemies

haluaisin vielä äkkiä kysyä siitä että kenen lähtökohtainen ajatus ja mistä tämä kotihoidon tuen jyvittäminen ylipäätään on lähtenyt koska tähän ei ole missään vaiheessa teidän puheissanne tullut minkäänlaista selvyyttä

ihmettelen kuinka suomessa ihmiset voidaan laittaa näin eriarvoiseen asemaan kuten tässä edustaja maijalakin jo toi esiin

tämä pora iii hankeryhmän esitys käytännössä tappaa liikkuvan poliisin ja se iskee erittäin kovalla kädellä pohjoisen harvaan asutuille alueille

on turha väittää että lapset eivät tekisi toisilleen selväksi mikä kenenkin sosioekonominen perheasema on ja ettei lapsia määritettäisi heidän yhteisöissään sen mukaisesti

ihmettelenkin suuresti kuinka ihmeessä nämä esitellyt uudistukset voisivat parantaa lapin tilannetta joka on jo nyt täysin katastrofaalinen

tiedetään että köyhyyden riski ja sen seuraukset ovat moninkertaiset yksinhuoltajaperheissä

haluan nostaa tässä vielä esiin tämän erittäin suuren epäkohdan liittyen juuri tähän ennalta ehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen

perussuomalaisten mielestähän eräs suurimmista tekijöistä lastensuojelun kokonaisvaltaisessa parantamisessa olisi tämän niin sanotun lastensuojelukertoimen muuttaminen nimenomaan varhaisen puuttumisen kertoimeksi sekä lastensuojelun määrärahojen palauttaminen ainakin osittain korvamerkityiksi koska me katsomme että näin painopiste saataisiin aidosti siirrettyä sieltä viimesijaisista toimenpiteistä nimenomaan ennalta ehkäisevän ja varhaisen puuttumisen suuntaan

tämä saattoi olla se raha jolla lapsen kanssa voitiin käydä vaikka kerran kuukaudessa uimassa tai herkuttelemassa tai se raha jolla laitettiin parin päivän ruuat tai se raha jolla kirpparilta olisi löytynyt lapsen kipeästi tarvitsema vaate

yhdenkään tässä salissa istuvan edustajan jonka perheeseen maksetaan lapsilisää ei tarvitse miettiä onko varaa ostaa lapsilleen uusia kenkiä tai viedä heitä harrastamaan

tässä tilanteessa monissa suomalaisissa perheissä ollaan nöyryytettyinä ja rikkirevittyinä ja silti rakkaus lapseen menee kaiken edelle

lastensuojelukerroinhan perustuu huostaan otettujen lasten määrään kunnassa ja jo lähtökohtaisesti tämän kertoimen laskenta ajatus antaa täysin kieroutuneen ja väärän mielikuvan siitä miten lastensuojelu ja sen tarkoitus tulisi ymmärtää